olin hyvin iloinen siitä kun rakennusteollisuudesta ilmoitettiin sen jälkeen että tämä tuo kyllä ne nostokurjet sitten työmaille ja tietenkin tärkeää on myös se että sen lisäksi ihmisille syntyy lisää koteja

sen sijaan että antaisimme näitä hövelejä veronkevennyksiä kaikkialle me suuntaisimme rahaa kunnille kunnallisiin investointeihin sekä kunnallisten palveluiden tukemiseen sekä myös pienituloisimpien ihmisten ostovoiman parantamiseen ja myös siihen oikeaan täsmäelvytykseen eli hallitusta mittavammin panostaisimme muun muassa ympäristöystävälliseen rakentamiseen ihmisten kotien rakentamiseen kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentamiseen liikenneinvestointeihin raiteisiin koteihin kaikkeen tähän ja se on järkevää elvytystä se

arvoisa herra puhemies

samalla tehtiin päätös siitä että tämä pysyvämpi lyhyt korkotuki tulisi voimaan sitten kohdekohtaisena ensi vuoden alusta

mutta kun me kaikki tiedämme tämän historian nämä lukuisat kysymykset mitä sosialidemokraatit ovat esittäneet tämän epäreilun ratkaisun edessä niin hämmästykseni oli suuri kun tänään huomasin edustajien lauslahti ja sarkomaa lähettämän tiedotteen he eivät nyt täällä salissa ole toivoisin toden totta että he olisivat jossa kerrottiin että kyllä nyt täytyy sitten tulevaisuudessa korjata tämä eläkkeensaajien verotuksen vääryys

tynkkynen tämä hallitus on laskemassa ympäristöministeriön tutkimusmäärärahoja ympäristönsuojelun määrärahoja käytännössä ympäristöjärjestöjen tuki laskee käytännössä vuotosta puuhaillaan koko ajan pallasta parturoidaan

opiskelija ja nuorisoasuntojen rakentamista tuetaan parantamalla korkotuen ehtoja ja erityisryhmien investointiavustusta korotetaan

arvoisa herra puhemies

jälleen kerran nyt palaamme tähän taloustilanteeseen

nämä ovat ne myönteiset uutiset mitä sieltä kuuluu

tietenkin myös yksi erityisesti mainittava myönteinen asia on että nyt saamme uuden systeemin eli urheilijaeläkkeen olympiavoittajille koskee myös paralympialaisvoittajia

tietenkin tässähän on nyt samaan aikaan myös nämä suhdanneluonteiset peruskorjaukset voimassa lähiökoteihin eli nyt kannattaa myös peruskorjata omia asuntoja ja sitä kautta sitten saada sekä koti kuntoon että työllisyyttä edistää

huoli ilmastosta on sosialidemokraattien luottamusbudjetissa todellinen ja käytännössä panostukset joukkoliikenteeseen jäävät todella hataralle pohjalle tässä hallituksen epäluottamusta herättävässä budjetissa

tässä lopuksi vielä kun täällä vihreät puhuivat vihreästä elvytyksestä niin itse olin kovin järkyttynyt kun valtiovarainvaliokunnassa kysyin onko suomi laskenut sen kuinka suuri osa elvytyspaketista on tällaista vihreää elvytystä kun asiantuntija oras tynkkynen toi meille näytettäväksi kalvon missä oli muiden maiden osuudet

minä haluaisin nyt kysyä teiltä kun edustatte valtiovarainministeripuoluetta kuinka vakavasti te olette nyt miettinyt tätä teidän veropolitiikkaanne tässä ja nyt

he kertoivat että tähän korjaamiseen tarvitaan kovia täsmätoimia ja että sitten ehkä tulevissa uudistuksissa eläketulovähennystäkin on korjattava

tämä ei tietenkään riitä ei valtio yksin näitä ongelmia ratkaise tarvitaan myös kuntia tarvitaan rakennuttajia näissä talkoissa meitä joka ikistä tarvitaan

suurissa kaupungeissa lippujen hinnat busseissa uhkaavat kohota ja täällä on sitten keskisuomalaisessa tältä päivältä otsikko että keskisuurten kaupunkien ja maaseudun joukkoliikenteen tuki laskee ja täällä sitten todetaan ihan sitaattina että pudotus on käytännössä hirvittävä hirvittävä ja kaikki tietävät että raiderahat ovat useita kymmeniä miljoonia jäljessä

minä en voi ymmärtää sitä miksi nyt sitten myöhemmin pitää niitä jämeriä täsmätoimia vaatia kun sama kaksikko on ollut hyväksymässä hallituspuolueena juuri sen linjan

jos sitä tarkennettaisiin ja suunnattaisiin oikein ja mitoitettaisiin oikein niin voitaisiin välttyä varmasti ihan hurjimmilta kauhukuvilta

tulemme edellyttämään jatkossa että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta löytyy viiden vuoden tonttivaranto jatkuvasti ja se vaatii toimia ja varmasti muun muassa mal sopimusten kautta sekä sitten tuolta erilaisten sanktiomenettelyjen kautta tulemme tähän päätymään

te annatte höveleitä veronkevennyksiä jotka eivät suuntaudu työllistävästi kun nimenomaan tässä taloustilanteessa joka ikisen sentin joka käytetään joko menonlisäyksiin tai tulonvähennyksiin pitäisi työllistää ihmisiä

tämä on puhemies mielestäni hyvin tärkeä asia ja siksipä totean edelleen että kyllähän tämä tilanne on tässä tapauksessa se että tämä veroero jää pysyväksi

ei hallitus ollut vaivautunut laskemaan niitä

uudistuotannon ja ylipäätään sen osalta että saisimme toimivamman asuntomarkkinan tänne pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin ja tietenkin koko suomeen me olemme valtiona pistäneet kovat kortit pöytään

samaan aikaan teidän veronkevennyksenne ovat pysyviä ja ne pysyväisluonteisesti vuosi vuodelta syövät suomalaisten hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa

ja minä katson esimerkiksi täällä läsnä olevaa hallituspuolueen edustajaa ja minä toivon että myös hallitus palaa tähän asiaan koska on aivan selvä että me emme tule lopettamaan tätä keskustelua ennen kuin hallitus korjaa myös tämän virheensä joka mielestäni on paitsi inhimillisesti väärin se on vastoin kaikkia vaalien alla annettuja lupauksia myös talousnäkökulmasta epäviisasta koska tietenkin olisi järkevää huolehtia myös pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoimasta

kokoomus vie tätä talouspolitiikkaa keskusta ja vihreät vikisevät äänettöminä yhtiömiehinä ja ainoa ääni mikä sieltä tuntuu kuuluvan keskustan puolelta on edustaja rantakankaan viikonloppureferaatit

onko tämä oikea tie

nimittäin ihan aidosti en ensimmäiseksi luonnehtisi tämän hallituksen politiikkaa oikean suuntaiseksi mutta riittämättömäksi vaan mitä tulee sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen luonnehtisin tämän hallituksen politiikkaa väärän suuntaiseksi ja jo riittää

ihan yhtä lailla olisitte voinut budjettiriihessä aktiivisesti ajaa eteenpäin vaateitanne muun muassa hyväosaisten lamatalkoista mutta nythän on käymässä ministeri kataisen linjalla juuri päinvastoin täysin päinvastoin

nyt sitten tulee viimeisenä päätöksenä esimerkiksi asumisoikeusasuntotuotannon helpottaminen siten että tietynlainen kytkös puretaan ja niin ollen hankkeita joita on jäänyt toteuttamatta pystytään rakentamaan rivakammin täällä pääkaupunkiseudulla

nimittäin juurihan sen yhteydessä on otettu selvää että tämä budjetti kaventaa tuloeroja ja tämä budjetti nimenomaan vähentää köyhyyttä

minähän nimenomaisesti puheenvuoroissani sanoin että suomalaisen maatalouden etu on se että eläimiä kohdellaan hyvin

se on oikeastaan euroopan laajuisesti aivan poikkeuksellista että samaan aikaan kun tehdään säästöjä panostetaan kuitenkin kaikkein heikko osaisimpien ihmisten perusturvaan

mitä tulee tähän energiaveronäytelmään jossa koko viime viikon etsittiin hallituksen linjan päätä ja häntää jota ei näyttänyt olevan niin siinä tulonjakovaikutukset on selvittämättä

tietenkin tähän ajankohtaan mainittakoon että olemme hiljan myös parantaneet opiskelija ja nuorisoasuntojen korkotukea siksi että me saisimme niitä koteja opiskelijoille

meillä on paljon osaamista ja se että meillä on puhdas ruoka joka on eettisesti tuotettu on meidän kaikkien etu ja kilpailuvalttimme vähän niin kuin edustaja leppä täällä myös totesi puhuessaan eläinsuojeluasiasta

tämä on hyvin merkittävä arvovalinta

okei me löysimme pikkuisen hännännypykkää sieltä ympäristön puolelta mutta sosiaaliset vaikutukset on selvittämättä

ennen vaaleja sanoimme että eriarvoistumiselle seis ja vaalien jälkeen ensimmäinen budjetti jonka tämä hallitus toteuttaa noudattaa nimenomaan tätä linjaa arvoisat perussuomalaiset

siksi on mielestäni tärkeää että hallitus kaikin keinoin edistää esimerkiksi luomutuotantoa sekä lähiruoan käyttämistä ja kaikkia näitä koska minä näen sen enemmänkin niin että juuri siksi kun meillä on ollut edistyksellisiä toimia kuten eläinsuojeluvaltuutettu se parantaa meidän asemaamme ja on myös meidän maataloudellemme kilpailuvaltti

erityisryhmien osalta valtuus pysyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänä vuona mutta ilolla todettakoon että tulevassa kehyksessä sinne on korotuksia

en usko että hervantalainen ja tesomalainen ministeri katainen mielellään maksaa teidän lahjaanne elinkeinoelämälle

tarvitaan kuntia tontteja maata tarvitaan kaikkia rakennuttajia

täällä ilmeisesti nyt on tällainen että haukutaan sitten toisiamme rätkätetään ja käsitetään asioita väärin kun nimenomaan kannattaisi ehkä keskittyä siihen miten yhteisesti voisimme kilpailuvalttejamme parantaa

voimme mennä yhdessä sitä tekemään nimittäin hän on erittäin hyvä ehdokas ja totta kai ollaan innokkaasti samoin linjoin siellä

mitä tulee tähän eurooppa politiikkaan niin tässähän on nyt huomattava se että kun vaalit käytiin ja uusi hallitus tuli niin myös linja tiukentui ja muuttui sosialidemokraattien johdonmukaisuuden ansiosta ja se on hyvin tärkeää

pyytäisin että ed

se mikä oli olennaista oli se että kun tämä hallitus muutti tämän linjan tiukemmaksi sen jälkeen uusia eriä kun jokainen tapaus käsitellään aina erikseen ei tulla antamaan ilman näitä vakuuksia

esimerkiksi ruuan arvonlisäveron alennuksesta me tiedämme että sillä ei juurikaan elvyttävää vaikutusta ole

viime viikolla kuulimme että vakuudet tulivat sixten korkman muun muassa arvioi että nämä ovat kovat hyvät vakuudet ja sillä tavalla me tosiasiassa rajasimme veronmaksajien riskejä

enää ei ole piikki auki toisin kuin vielä viime kaudella

mutta nyt pankkien ja sijoittajien vastuu toteutuu jatkossa toivottavasti vielä enemmän kuin nyt suunnitellaan tässä kreikka kakkosessa siitähän on jo paljon keskustelua ollut

myös sitten siellä tammelantorilla voimme yhdessä kimmo sasin kanssa kansalaisille näistä asioista kertoa ja käydä tärkeitä keskusteluja ihmisten kanssa koska tämä huolestuttaa ihmisiä ihan aiheesta

mitä sitten tulee tähän kimmo sasin perälautaan kun hän puhui siitä että pitää sitten katsella näitä tulevia mahdollisia säästötoimia seuraavan kehyksen yhteydessä niin tämä hallitusohjelmahan perustuu siihen että joka vuosi tehdään tarkastelu arvioidaan tilannetta uudestaan

mutta korostan että ei ole mitään syytä hätiköityihin ratkaisuihin nimittäin ei se koskaan helppoa ole säästöpäätöksiä tehdä

ihan yhtä lailla puhumme sitten veronkorotuksista koska hallitusohjelman logiikkahan menee niin että jos näihin lisäsopeuttamistoimiin mennään jos niin käy niin siellä tulee myös sitten veronkorotusten puoli se täytyy huomioida

arvoisa herra puhemies

nimittäin kyllä minä nyt haluaisin ihan vakavasti todeta että olen vähän pahoillani siitä kuinka yliolkaisesti ja ylimielisesti keskustan riveistä suhtaudutaan siihen että vihdoinkin vihdoinkin työttömät ihmiset saavat sen paljon odotetun ja ansaitun korotuksen omaan peruspäivärahaansa ja työttömyysturvaansa

teillä on muun muassa täällä ponnessa että omaishoidon tuki siirretään kelalle jnp

se on ollut nolla euroa

euroopassa muualla kun tehdään säästöbudjetteja missään ei samaan aikaan kun säästetään pistetä kuitenkaan lisää rahaa kaikkein köyhimmän ihmisen hyväksi

minä en ainakaan oikeastaan pidä siitä että keskusta pistää köyhän köyhää vastaan ja sillä tavalla tekee poliittista propagandaa

se liittyy esimerkiksi siihen että ehkäisemme koulujen eriarvoisuutta

arvoisa herra puhemies

sdp on pitänyt hyvin tärkeänä tätä hätäkeskusuudistusta ja viime kaudellahan me emme hyväksyneet sitä asiaa mitä tapahtui

kyllähän tämä ministeri linden on niin että tämä on vakava virhe tällä kaudella kun olette jättänyt ylen rahoituksen heitteille

kaikki nämä asiat ovat hyvin tärkeänä mukana tässä nykyisen hallituksen ajattelussa ja tulevat myös tämän budjetin kautta toteutetuksi

pidimme hyvin epäonnistuneena tätä hätäkeskusten karsimista edellytimme uudelleenarviointia ja samoin olemassa olevien hätäkeskusten säilyttämistä

ensin sanoitte että kannatatte mediamaksua seuraavana aamuna sanoitte että nykyinen malli on hyvä mutta kannatatte budjettirahoituksia ja lopputuloksena tästä oli se että ratkaisumalleja löytyi nolla

tämä tietynlainen oikeudenmukaisuusajattelu koskee myös verotusta ja tässä me nyt menemme oikeudenmukaisempaan verotukseen

ylen talous on sen vuoksi hyvin epävarmassa tilanteessa siitä huolimatta että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat yksimielisesti sopineet että ylen nykyinen rahoitustaso turvataan niin että palveluja ei pidä lähteä supistamaan

näin sanoi mauri pekkarinen joka kevät ja valitettavasti hallitus ei saanut sitä pääomaveroa nostettua vaikka moneen kertaan siitä puhuttiin mutta nyt se onneksi tapahtuu

emme ole koskaan puolueena esimerkiksi kuitanneet sitä uudistusta mikä lähti väärille raiteille viime kaudella ja olemme todella sen kannalla että täytyy saada uudelleenarviointi

mikä on tilanne siellä hätäkeskusten sisällä henkilöstö kokee että heidät on jyrätty heitä ei ole kuunneltu mitkä ovat todelliset säästöt liittyen tilakustannuksiin ja muuta

tämä on sitä sosialidemokraattista ja alkiolaista veropolitiikkaa myös että ne keillä on vähän enemmän maksavat enemmän ja ne keillä on vähän vähemmän maksavat vähemmän

kaikkia näitä puhemies on arvioitava uudelleen pikaisesti

arvoisa rouva puhemies

se on oikein se

tähän nähden me tiedämme meillä on tutkimuksia siitä me kuulimme esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan verojaostossa juuri asiantuntijoita siitä että tämän hallituksen veroratkaisut plus tulonsiirtoratkaisut kaiken kaikkiaan veroratkaisut lisäävät progressiivisuutta eli tuloja tasaavaa vaikutusta lisäävät progressiota

tämä äskeinen puheenvuoro oli muuten juuri sitä samaa mitä sosialidemokraatit ovat tässä kovasti kysyneet

kun kunnat jätetään tässä tilanteessa yksin siitä seuraa se että ryhmäkoot kasvavat päivähoidossa vedetään vyötä kireälle vanhuksista ei ole varaa huolehtia kyllin hyvin

siihen nähden tietenkin mitä tulee toissapäiväiseen keskusteluun jossa hurjasti huudettiin muun muassa perussuomalaisten soinin toimesta ja vähän keskustankin toimesta että tasavero kasvaa niin näin ei vaan ole faktat eivät tätä tue